valitettavasti joudun myös toteamaan että en usko että kaikkia näistä ongelmista saadaan ikinä estettyä pelkästään ennalta ehkäisevillä keinoilla ja silloin tulee kysymys eteen mitä sitten tehdään

juuri näitä energiatehokkuusmahdollisuuksia meillä suomen rakennuskannassa on edelleen hyvin paljon hyödyntämättä osittain siitä syystä että läheskään kaikki asukkaat eivät tiedä millä konsteilla sitä energiatehokkuutta kustannustehokkaasti voi parantaa

yksi kaksi testin

teillä alan asiantuntijana on varmasti tukuittain erinomaisia keinoja joilla rakennusten energiatehokkuutta pitäisi paremmin ja tehokkaammin parantaa jos tämä energiatodistus on teidän mielestänne huono

vaikka aloitteet on laadittu niin kuin pitääkin sukupuolineutraaleina ja ongelma voi koskea yhtä lailla isiä ja äitejä naisia ja miehiä usein kuitenkin nimenomaan miehet ja isät joutuvat huoltajuuskiistoissa alakynteen

meillä on melko vankkoja viitteitä siitä että miehet pärjäävät huonosti huoltajuuskiistoissa nimenomaan sukupuolensa takia ja itse feministinä ja tasa arvon kannattajana pidän tätä merkittävänä ongelmana ja haluan hakea siihen toimivia keinoja ja uskon että nämä lakialoitteet tarjoavat siihen apua

kumpula natri viittasi siihen että muutamissa euroopan maissa on nyt talouskriisin koitettua leikattu syöttötariffien tasoa niin siinä on ehkä hyvä tiedostaa että kyllä ne tariffitasot siellä pääsääntöisesti ovat olleet aika toista luokkaa kuin meillä täällä suomessa eli selvästi meidän esittämäämme korkeammalta tasolta on leikattu lähemmäs tätä meidän nykyistä tasoamme

niinä kahtenatoista vuotena kun sosialidemokraatit olivat hallituksessa ja muun muassa vastasivat energiasalkusta hallituksessa osan aikaa energiankulutus kasvoi yli viidenneksellä ja sähkönkulutus noin kolmanneksella

toisin ehkä esiin sellaisen pienen huolen että syöttötariffeillahan pyritään luomaan investointivarmuutta uusiutuvan energian investoinneille ja sellainen poliittinen keskustelu jossa herätetään pohdiskelua siitä pitäisikö syöttötariffien tasoa kesken kaiken tai jopa takautuvasti leikata on kyllä omiaan luomaan epävarmuutta markkinoille luomaan riskiä investoinneille ja sitä kautta hidastamaan näitä kipeästi kaivattuja uusiutuvan energian investointeja

täältä hallitus saa vahvan mandaatin neuvotteluihin kööpenhaminassa ja varmasti voidaan vakuuttaa että hallitus tekee kaiken voitavansa sen eteen että kööpenhaminassa saadaan mahdollisimman hyvä lopputulos

arhinmäen hengessä ehkä ajattelisin niin että mikä tahansa lopputulos sieltä saadaan siihen pitää sisällyttää tarkastusklausuuli jonka perusteella sitten ilmastotieteen kehittyessä voidaan arvioida niitä tavoitteita ja tarvittaessa kiristää tahtia

arvoisa puhemies

jos tahtonne toteutuu suomeen ei saada toivomianne sitovia kansanäänestyksiä koska kansanäänestysten hyväksyminen merkitsisi demokratian käsitteen aivan olennaista muuttamista

avioliittolailla ei muuteta sananvapautta sillä ei muuteta uskonnonvapautta sillä ei päätetä siitä mitä kouluissa opetetaan eikä sillä päätetä siitä miten vaikka yrityksissä pitää asiakkaita kohdella

arvoisa puhemies

keskustelussa on hyvin perusteellisesti puitu hallituksen esitystä vaalipiirien uudistamisesta joten pyrin kommentoimaan keskustelua vain siltä osin kuin siinä on arvosteltu vihreiden toimintaa

jotkut ovat paheksuneet erityisesti sitä että pidimme kansanvallan vahvistamista jopa niin tärkeänä että emme luovuttaneet heti ensimmäisiin vastoinkäymisiin vaan neuvotteluissa hyvin pitkälle olimme valmiita ajamaan tätä tavoitetta

on todella harmillista toki se että hallitus ja eduskunta toisensa perään ovat katsoneet tyynesti sivusta kun perustuslaissa turvattua kansalaisten äänten yhtäläisyyttä on rapautettu ja on todella harmillista että vuosikymmeniä olemme saaneet odottaa vaalijärjestelmämme päivittämistä

se mistä avioliittolailla päätetään on voidaanko näiden lasten vanhemmille suoda yhteiskunnan tunnustus ja turva ja on vaikea nähdä miten näiden lasten kannalta olisi huonompi tilanne se että heidän vanhempansa voisivat mennä naimisiin

pohjanmaan rata on meidän rataverkkomme elämänlanka ja on erittäin arvokasta että ensi vuodelle saadaan seinäjokioulu radan kunnostus etenemään pysymään vauhdissa

mutta sitäkin tärkeämpää on se että nyt on vihdoin eduskunta ja nyt on vihdoin hallitus joka ottaa tämän kansalaisten yhtäläisen äänioikeuden tosissaan ja tekee pienen ei täydellistä mutta pienen parannuksen

osa keskustan edustajista kummeksui sitä että vihreät puolusti vaalilain uudistamista neuvotteluissa niin voimakkaasti ja vieläpä tulkitsi niin että nyt vihreät on laiminlyönyt ydinvoiman näissä tärkeissä poliittisissa väännöissä

on melko paksua että juuri keskustan edustajilta tulee tätä kritiikkiä kun muistaa että viime kaudella keskustalainen ministeri keskustan eduskuntaryhmän enemmistön tuella puski läpi suomalaisten selvän enemmistön tahdon vastaisesti suomeen luvat kahdelle maailman suurimmalle ydinvoimalalle että kun keskusta tällä tavoin käänsi selkänsä kotimaiselle energialle niin sitten tullaan arvostelemaan vihreitä siitä että vihreät ei ole riittävän voimakkaasti vastustanut ydinvoimaa

arvoisa puhemies

yksi on se että tästä eteenpäin kiitos ilmastolain meille eduskuntaan tuodaan vuosittain kertomus jossa käydään läpi kuinka paljon päästöjä on onnistuttu vähentämään ja ollaanko vielä kaukana siitä urasta jota tavoitellaan ja jos on niin että ei olla sillä halutulla uralla niin minkälaisia lisätoimia tarvitaan

se on pitkä lista kattava lista erilaisia tavoitteita perusturvan parantamisesta ilmastolain säätämiseen ja vaalilain uudistamiseen ja siihen että uusia ydinvoimalupia ei tällä hallituskaudella myönnetä

arvoisa puhemies

minä pidin perussuomalaisen puolueen tekemästä välikysymyksestä paitsi siksi että on toki verrattoman tärkeätä että eduskunta saa jälleen tilaisuuden puida euroopan kriisin tilannetta myös siksi että mielestäni tässä pitkässä kysymyksessä on paljon hyvin kiinnostavia osittain jopa teräviä ja ansiokkaita analyysin elementtejä

eli näin eduskunnan näkökulmasta ilmastolaki on siinäkin mielessä tärkeä työkalu että se vahvistaa meidän kansanedustajien mahdollisuuksia seurata harjoitettua ilmastopolitiikkaa evästää sitä ja vauhdittaa hallitusta yhä parempiin suorituksiin

vihreät ei siis suinkaan jättänyt muita tärkeitä poliittisia tavoitteita vaalilain jalkoihin mutta olemme pitäneet kiinni siitä että demokratiaa pitää kehittää ja kansanvaltaa vahvistaa

soveltuisiko se joihinkin näistä euroopan kriisimaista

jos soveltuisi niin minkälaisia seurauksia siitä olisi

puolueet jotka hyötyvät nykyisestä epäreilusta vaalijärjestelmästä arvostelevat itsekkyydestä sitä puoluetta joka haluaa demokratisoida nykyistä vaalijärjestelmää ja haluaa suhteellisuuden toteutuvan tasapuolisemmin maan eri osissa

derevon ui

tätä taa

eduskunnan viisitoista minuuttia sitten keskeytettyä istuntoa jatketaan ja edustaa

vihreät on sitoutunut edistämään sitä kaikissa päätöksissä kun puhutaan vaalipiirijaosta kun puhutaan avoimuudesta kun puhutaan perustuslain uudistamisesta kun puhutaan eduskunnan toimintatavoista kansanäänestysten edistämisestä kuntauudistuksesta lähidemokratiasta

arvoisa puhemies

filatov puheenvuorossaan arvosteli tulevaisuusselontekoa konkreettisten linjausten vähäisyydestä

ensinnäkin on syytä todeta että tulevaisuusselonteossa on myös konkreettisia politiikkalinjauksia esimerkkinä useassa puheenvuorossa jo esillä ollut energiamääräysten tarkistaminen rakentamisessa niin että siirrytään asteittain passiivitaloihin

mutta kyllä hieman kysyisin onko tulevaisuusselonteko jossa haarukoidaan tulevaisuuden haasteita aina vuosisadan puoliväliin asti paras mahdollinen asiakirja päättää millainen kotitalousvähennys meillä pitää olla

niin kuin debatissa totesin tällaisen suhteellisuuden lähes täydellisesti toteuttava esitys meillä oli viime vaalikaudella

tällainen keskustelu ei välttämättä anna ihan sitä oikeaa sijaa ja arvoa tulevaisuusselonteolle jonka pitäisi kartoittaa niitä meidän isoja pitkän aikavälin tulevaisuuden haasteitamme

se valitettavasti kaatui hyvin tunnetuista syistä mutta koska siinä paremmassa uudistuksessa ei onnistuttu niin nyt on sitäkin tärkeämpää että tehdään edes pieni askel parempaan ja jatketaan näitten remonttien tekemistä kunnes meillä on edustaja virtanen se täydellinen suhteellisuuden toteuttava vaalitapa tulevaisuudessa

arvoisa puhemies

edustaja lauslahti toisti kysymyksen miksi ulkomaalaisia opiskelijoita

arvoisa puhemies

kiitos ministerille ensinnäkin siitä tuloillaan olevasta osauudistuksesta jossa väljennetään nykyisiä tiukkoja säännöksiä ja kiitos myös avoimuudesta ajatuksille tulevasta isommasta remontista

minä toistan vastauksen

mutta haluaisin kiittää lyhyessä käytettävissä olevassa ajassa erityisesti edustaja jaskarin pitämää ryhmäpuheenvuoroa

edustaja torniainen muistutti että allekirjoittajia on yli puoluerajojen

minä iloitsen siitä ettei ainuttakaan vihreistä eikä enää edes vasemmistoliitosta

kysyisin kuitenkin toimiiko nykyinen lupajärjestelmä todella hyvin takuuna rahankeräysten laadulle ja luotettavuudelle

mehän saamme julkisuudesta kerta toisensa jälkeen lukea tilanteista joissa on käytetty nykyisillä lupamenettelyillä järjestettyjä keräyksiä väärin joissa on vedetty hyväuskoisia ihmisiä höplästä vaikka on käyty tämä nykyisen kaltainen lupaprosessi läpi

työn ja sosiaaliturvan yhteensovittaminen on juuri niitä päätöksiä ja valintoja joita voimme tehdä tänään jotta voimme rakentaa sitä tulevaisuuden hyvinvoivaa suomea jossa kaikilla on asiat hyvin

jos suomeen saadaan yhteenkin korkeakouluun edes murto osa siitä rahoituksesta mitä näillä maailman huippuyliopistoilla on niin kyllä silloin meilläkin on hieman paremmat mahdollisuudet pärjätä

tuen myös tätä ajatusta että meidän kannattaa olla tulevaisuudesta innoissamme

ilmoitusmenettely tai olennaisesti meidän lupajärjestelmäämme kevyempi menettely tuntuu olevan vallitseva käytäntö monissa vertailukelpoisissa läntisissä teollisuusmaissa

arvoisa puhemies

itse suhtaudun poliittiseen keskusteluun niin että sen saa toisille urille yleensä parhaiten tekemällä esityksiä ja haluaisin palata tähän pääministerin esittämään kysymykseen euroopan keskuspankin mandaatista

onko muissa pohjoismaissa esimerkiksi käynyt näin koska niissä tällaisia lupia ei edellytetä

tai vastaavasti voidaan kysyä onko vaalirahoituksesta saatu sellaisia merkkejä että koska vaalirahoituksen suhteen ei vastaavanlaista aika raskasta lupamenettelyä ole nyt vaalirahoituksessa on ajauduttu kovastikin väärinkäytöksiin

yhtään vähättelemättä inflaation torjunnan merkitystä jokainen voi itseltään kysyä onko euroopan tämän hetken talouden pahin ongelma käsistä karkaava inflaatio

hallitusneuvotteluja varten jos tämä isompi uudistus jää seuraaviin hallitusneuvotteluihin todella tarvitaan tarkempia selvityksiä enkä mitenkään halua vähätellä perusteellisen lainvalmistelun merkitystä

fennovoiman suhteen olemme tarkastelleet sitä tässä useaan otteeseen mainitussa mallissa

kokonaisen energiatalouden kannalta sitä on käsitelty muun muassa edellisen hallituskauden tulevaisuusselonteossa jota silloiset ministeri lehtomäki ja pääministeri vanhanen ohjasivat ja nyt tuoreemmin muun muassa vttn skenaariotarkastelussa jossa yhdessä skenaariossa ydinvoimaa ei rakenneta enää lisää ja siitä huolimatta päästötavoitteisiin päästään

ehkä tarkistaisin vielä ministeriltä onko nyt mahdollista jäljellä olevassa ajassa ainakin huolehtia siitä että hallitusneuvottelujen pöydässä voidaan nämä päätökset ja linjaukset tehdä niin että ministeriö on tuottanut tarvittavan tausta aineiston neuvottelijoiden käyttöön

kannattaa myös muistaa että suomi on ainoita länsimaita joka vielä harkitsee lisäydinvoimaan nojaamista ja ainoa länsimaa joka on nimenomaan valitsemassa näillä näkymin rosatomin reaktorin

tästä aika nopeasti herää se kysymys että jos kaikki muut länsimaat valitsevat toisenlaisen strategian niin ei kai se voi olla ihan mahdotonta myöskään suomen kaltaiselle maalle jota niin kuin edustaja zyskowicz on moneen otteeseen todennut itse pidän maailman parhaana

arvoisa puhemies

moni keskustalainen ja vähän muutkin kollegat edellä ovat kantaneet huolta siitä että selonteossa kohdennetaan liikennemäärärahoja erityisesti suuriin kaupunkeihin

no ensinnäkin kannattaa varmaan ihan laskea ne eurot sieltä koska huomattavia satsauksia tehdään myös ruuhka suomen ulkopuolella

meillä puhutaan suomessa joukkoliikenteestä joka tarkoittaa joukkojen liikennettä

joukkoliikenteellä on suurin potentiaali kaikkein suurimmilla kaupunkiseuduilla ja kohtuullisen suuri potentiaali vielä keskisuurilla kaupunkiseuduilla mutta kun mennään sitä pienemmille alueille niin joukkoliikenteen mahdollisuudet ovat rehellisesti sanottuna aika rajalliset ja liikenteeseen tarvitaan vähän muunsorttisia ratkaisuja

arvoisa puhemies

perkiö kritisoi windfall veroa sillä perusteella että olisi loputon suo jos aletaan puuttua kaikkiin erilaisiin ansiottomiin voittoihin joita yhteiskunnan päätöksillä syntyy

arvoisa puhemies

eli joukkoliikennettä kannattaa kehittää siellä missä sillä on suuri potentiaali ja autoilulla taas on iso rooli isossa osassa maata ja sitä pitää vihertää nykyisestä selvästi

toteaisin vain että huonoa tässä maassa on osattu rakentaa kauan ennen energiatehokkuusvaatimuksiakin ja meillä on paljon energiatehottomia taloja joissa on myös kosteus ja homevaurioita

harvalla yhteiskunnan päätöksellä on suoritettu puolen miljardin euron suuruusluokkaa oleva tulonsiirto kuluttajilta ja sähkönkäyttäjiltä muutamille suurille energiayhtiöille joten ehkä se ansaitsee erityiskohtelun

kävely ja pyöräily sopivat lyhyillä matkoilla aika monentyyppisille alueille ja monentyyppisiin kuntiin ja sen takia niitä kannattaa edistää koko suomessa

on totta sinänsä että energiatodistus yksin ei ketään pakota tai velvoita tekemään energiatehokkuusparannuksia mutta se tarjoaa tiedon rakennuksen energiatehokkuuden nykytilasta ja suosituksia siitä miten energiatehokkuutta voidaan parantaa

pidän myös hieman erikoisena sitä ajatusta että jos yhteiskunnallisella päätöksellä voidaan toisaalta luoda ansiottomia voittoja niin sitten yhteiskunnallisilla päätöksillä ei niitä ansiottomia voittoja saisi leikata

olettaisin että kyllähän järkevä omistaja tämän tiedon saatuaan alkaa punnita että jos on taloudellisesti houkuttelevia keinoja parantaa energiatehokkuutta niin niihin myös tartutaan

pulliainen totesi itse asiassa tämä vero lisäisi mankala periaatteella tuotetun ydinsähkön kustannuksia sen ostajille ja sitä kautta vaikuttaisi aika merkittävään osaan suomalaista teollisuutta ja lisäisi sen kustannuksia

hiljattain eduskunta hyväksyi maankäyttö ja rakennuslain uudistuksen jossa on tavoitteena se että tulevissa isoissa energian kulutukseen vaikuttavissa remonteissa nykyisessä rakennuskannassa samalla parannetaan energiatehokkuutta ja energiatodistus tukee tätä

arvoisa puhemies

viitanen kyseli kuinka paljon tuottoja windfall vero voisi saada aikaan

ensimmäinen on se että siinä yritetään ratkaista ongelmaa jota ei ole ja toinen on se että siinä ei ratkaista niitä todellisia ongelmia joita nykyisessä energiatodistuksessa vastaavasti on

aloitteessahan esitettiin että energiatodistuksessa pitäisi ilmoittaa myös toteutunut energiankulutus mutta jos lukee jo voimassa olevaa lakia niin siellä todetaan niin kuin muun muassa valiokunnan puheenjohtaja edustaja korhonen on tuonut esille

siinä missä kokonaiskulutus on kasvanut niin itse asiassa ravintoloissa ja baareissa juodun alkoholin määrä on vähentynyt

no sitten toisaalta tiedämme monista tapauksista että energiatodistuksen laatiminen on ainakin joissakin tilanteissa osoittautunut aivan liian kalliiksi ja raskaaksi

no me tiedämme hyvin että alkoholinkulutus seuraa erittäin suoraviivaisesti alkoholin hintaa

kun esitetään alkoholiveron korottamista usein vedotaan siihen että vaarana on matkustajatuonnin lisääntyminen naapurimaista

on ilmeisen kohtuutonta että jos iäkäs ihminen asuu yksin vanhassa talossa niin pitäisi yhdestä lapusta pulittaa toistatuhatta euroa silloin kun sitä asuntoa on myymässä

kysynkin hallitukselta ja asiaankuuluvilta ministereiltä

olisiko suomen mahdollista tehdä yhteistyötä naapurimaiden kanssa niin että alkoholin verotusta voitaisiin yrittää nostaa yhtäaikaisesti ainakin keskeisten naapurimaiden kanssa jotta näihin ongelmiin pystyttäisiin paremmin puuttumaan